arvoisa puhemies

sosiaalipuolen lisäyksistä haluan nostaa erityisesti esiin päihdeäitien ja nuorisopajojen tuen sekä tuen lisäämisen veteraanien kuntoutukseen

svenska riksdagsgruppen vill därför betona de möjligheter en decentraliserad energiproduktion har för den framtida energiförsörjningen i finland

eduskunta ei tällä kertaa lisännyt lapsi ja nuorisopsykiatrian voimavaroja mitä pidämme valitettavana mutta budjettimietinnössä lapsi ja nuorisopsykiatriaa on kaikesta huolimatta käsitelty perusteellisesti

det ekonomiska läget ser nu mycket annorlunda ut än vad det gjorde i mitten av september när vi diskuterade budgetförslaget i remissdebatt

kysyn nyt miksi hallitus ei ole selvittänyt tätä vaihtoehtoa

kun ajattelee kasvihuoneilmiötä ja sitä koordinaatiota mitä tarvitaan sillä puolella ei ainoastaan itämeren tutkimuksen puolella vaan myös tällä toisella sektorilla niin tulevaisuudessa varmasti tämä koordinaatiotarve vielä kasvaa

kannatamme lämpimästi toimenpiteitä joilla parannetaan kriisiperheiden mielenterveysongelmista kärsivien ja vaikeuksissa olevien lasten ja nuorten tilannetta

kotoutumisen näkökulmasta on tärkeää että maahan jäävälle henkilölle annetaan mahdollisuus elättää itsensä

valtiovarainvaliokunta ehdottaa myös kolmivuotisen kokeilun käynnistämistä kolmella paikkakunnalla maassamme terveyspalvelujen tarjoamiseksi ammattikorkeakouluopiskelijoille saman mallin mukaan kuin yliopisto opiskelijoille

arvoisa puhemies

metsään perustuva bioenergia on muodostanut ja muodostaa tulevaisuudessakin suurimman osan suomen uusiutuvasta energiasta

meidän huippuosaamisemme tällä alalla on erikoissektori jota voidaan jalostaa ja josta voi syntyä kansainvälisen menestyksen alkuunpanija

on myös huolehdittava siitä että energia ja veropolitiikka edesauttaa kotimaisen kysynnän kasvua ja turvaa kotimaisen pelletin saatavuuden

arvoisa puhemies

eun tulisi jatkossakin puolustaa ihmisten tavaroiden ja palveluiden vapaata liikkuvuutta sekä parantaa eu kansalaisten mahdollisuuksia asua työskennellä ja opiskella eussa ja tämä viimeinen asia on erityisen tärkeä nuorille

monet itämeren maat ovat tässä meitä edellä

konetiskiaineet sisältävät edelleen usein rehevöitymistä aiheuttavien fosfaattien korkeita pitoisuuksia

ruotsalainen eduskuntaryhmä on jo aikaisemmin ehdottanut että hallitus tukisi kotimaisia raaka aineita käyttävän etanolitehtaan rakentamista suomeen

budjettiehdotukseen sisältyvä kansainvälistymisavustusten korottaminen yritysten yhteishankkeisiin edistää erilaisten vienninedistämistoimien toteuttamista

ruotsalainen eduskuntaryhmä tukee myös lämpimästi tukimekanismeja jotka tekevät polttoaineen tuottamisen omaan ja paikalliseen käyttöön kannattavaksi maatiloille

erityisen tärkeitä hankkeet ja avustukset ovat vientiään käynnistäville ja uusille markkina alueille sijoittumaan pyrkiville yrityksille

kunde man till exempel tänka sig att ännu mera samarbeta med de andra nordiska länderna för att den vägen stärka nordens och finlands röst i eu och tala för dessa fyra friheter

hallituksen syksyllä esittämä budjettiehdotus sisälsi jo monia työllisyyttä ja yrittämistä tukevia aineksia

tehdyssä kansallisessa toimintasuunnitelmassa suomen on ollut vaikea saavuttaa asetettuja tavoitteita

haluamme siksi tukea kulttuuria sosiaali ja terveydenhuoltoa sekä ympäristöhankkeita joissa pienillä panostuksilla voi usein olla suuri teho

valtio voi ja sen tulee elvyttää muun muassa asuntotuotantoa tukemalla uudisrakentamista ja peruskorjaamista tässä tilanteessa

suureksi ongelmaksi on vuosien myötä osoittautunut ympäristöviranomaisten puutteellinen tiedottaminen asetuksen käytännön soveltamisesta

ensi vuoden budjetissa on lisäys korkotuettuun ara tuotantoon

epäselvyyksiä on myös liittynyt eri toimenpiteiden tukeen

markkinoilla saatavissa olleessa tekniikassa on havaittu puutteita ja yhdessä viranomaisten heikon tiedottamisen puutteellisen tiedon ja tekniikan huonon valvonnan kanssa nämä ovat johtaneet moniin ikäviin yllätyksiin ja käytännön ongelmiin kiinteistönomistajille jotka ovat investoineet huomattavia summia tekniikkaan

ruotsalainen eduskuntaryhmä toivoo että hallitus on myös valmis palaamaan näihin toimiin ensimmäisen lisäbudjetin yhteydessä mikäli tarvetta on

rakennuspuolella myös muilla julkisilla hankkeilla kuten esimerkiksi koulujen ja vanhainkotien peruskorjaamisella tai uudisrakentamisella voi olla myönteinen vaikutus

intresset är stort nu gäller det att sprida information om goda tekniska lösningar

infrahankkeet ja liikenneyhteydet tarjoavat nopean tavan taloudellisen toimeliaisuuden liikkeelle saamiseksi samalla kun ne tietenkin tukevat niin liikenneturvallisuuteen liittyviä toimia kuin yhteyksien parantamistakin

kuopalle

ärade talman

hallitus on reagoinut arvosteluun

talman

tulevaisuuden vastauksena pohjoismaisen yhteistyön kasvattamiseksi myös eun puitteissa on keskusteluiden ja tapaamisfoorumeiden lisääminen

grunden är nu lagd för ett framtidsperspektiv och vi tackar regeringen för ett välgjort arbete

asetuksen kokonaan kumoaminen ongelmien vuoksi ei ole vaihtoehto muun muassa siksi että monet ovat jo käyttäneet varoja pienpuhdistamojen ja muun uuden tekniikan hankintaan

ministeriötasolla virkamiesten tulisi lisätä pohjoismaista yhteistyötä eu direktiivien implementointityössään uusien rajaesteiden syntymisen estämiseksi

täällä on tänään ehdotettu että tuottavuutta voidaan parantaa panostamalla työssäjaksamiseen työaikojen joustoilla ja työpaikkojen ilmapiiriä parantamalla

poliittisten toimijoiden pitäisi kokoontua saman pöydän ympärille useammin vahvemmalla poliittisella mandaatilla ja suuremmalla velvoitteella toimia sovitun agendan mukaisesti

hallitus ehdottaa nyt että erityisissä tilanteissa aikaa tehokkaamman vedenpuhdistuslaitteiston asentamiseen voidaan pidentää viidellä vuodella ja iäkkäiden henkilöiden osalta tehdä poikkeus uuden tekniikan asentamisvaatimuksesta

eläköitymisikää ja työllisyyttä voidaan parhaiten varmasti nostaa nimenomaan näillä toimenpiteillä olen siitä samaa mieltä

värderade talman

eftersom momentet används till att planera och genomföra miljöarbeten göra grundliga renoveringar samt utföra vatten och avloppsarbeten har anslaget klara sysselsättningspolitiska effekter samtidigt som behovet av anslag för just miljöarbeten är mycket stort

oikeuskanslerin vastauksessa todetaan siis että hän kiinnittää huomiota siihen että perustuslakivaliokunnan linjaukset tulee ottaa huomioon myös annettaessa asetustasoisia säännöksiä

kysyn myös

herr talman

minä totesin muun muassa että emme kannata pakkoliitoksia

mutta minä taas valitan sitä että ministeri vapaavuoren puheenvuorossa ei myönnetä mitään siitä kaikesta kehityksestä ja työstä mitä pääkaupunkiseudun alueella on viime vuosina tapahtunut ja tapahtuu kaiken aikaa

däremot stöder svenska riksdagsgruppen regeringens lagförslag om tillämpningen av förordningen som även är i remissdebatt här i dag

sen lisäksi että eduskunta on myös hyväksynyt viime vuosina uudet valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet viime vuonna hyväksyttiin laki joka koskee yhteistä yleiskaavaa pääkaupunkiseudulle

siis tätä kehitystä on todellakin tapahtunut

värderade talman

energiansäästön ja uusiutuvan energian edistäminen on myös linjassa eduskunnan käsittelyssä olevan ilmasto ja energiastrategian kanssa

suomi on suhteellisen pieni maa mutta energian kulutuksessa asukasta kohden kuulumme suurkuluttajiin maailmassa

tämä voidaan osittain selittää teollisuutemme rakenteella maantieteellisellä sijainnillamme ja pitkillä etäisyyksillä

muutokset näkyvät ensimmäisinä napojen läheisyydessä

toistaiseksi vaatimukset säästämisestä tehostamisesta ja kulutuksen ohjaamisesta vähemmän ympäristöä kuormittavaan suuntaan ja säästeliäästä energian käytöstä ovat olleet vaatimattomia

värderade talman

det solidariska och det egoistiska

ikirouta sulaa metsästys ja kalastusreiteistä tulee vaarallisia kyliä joudutaan evakuoimaan ja epävarmuuden tunne leviää